no toisaalta kehittyvä teknologia ja digitalisointi ovat turvallisuusviranomaisten hyödynnettävissä mutta ne eivät korvaa ammattitaitoisia ihmisiä

hoidetaanpa lapset kotona tai päivähoidossa tärkeintä on turvata heille riittävästi aikuisten huomiota aikaa keskusteluja leikkejä kohtaamista

samanaikaisesti kilpailun vapautumisen myötä on myös vaatimustaso katsastuksissa kasvanut ja myös arvonlisävero on nostanut katsastusten hintaa

sitten nämä alukset jaettaisiin a b c ja d sen mukaan millä etäisyydellä ne liikennöivät lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta

ihan täytyy sanoa että omalta paikkakunnaltani pirkanmaalta löytyi kyllä talkoohenkeä siellä oli vapaaehtoisia kaiken alan yrittäjiä ja ihmisiä sahailemassa ja oli autoja

arvoisa puhemies

tässä on niin paljon tällaisia epävarmoja tekijöitä

lapsiin käytetty laatuaika on rahaa

nyt jo poliisi ja rajavartiolaitos ja nämä ovat äärirajoilla eikä ihmisiä kyllä enää pitäisi näistä laittaa pois

kyllä kun on kuuden puolueen hallitus niin te olette vastuussa tästä suomen talouspolitiikasta niin että turha on antaa moitteita oppositiolle

katsastuslain muutosesityksessä vertailumaina käytetään sellaisia maita joissa katsastustoiminta on huomattavasti nuorempaa ja vaatimustasoltaankin vaatimattomampaa

me lähdemme siitä että pienemmälläkin määrärahalla saadaan aikaan kunhan se vain kohdistetaan oikein ja täällä on käynyt että niitä pieniä väärinkäytöksiä sattuu siellä ja täällä

me jo marraskuulla lähetimme koska ei ollut muuta mahdollisuutta edustaja ruohonen lernerin kanssa tämmöisen kirjelmän suomen pankille näistä taloudellisista riskeistä ja samoin tästä riskien näkymättömyydestä ja tästä target kakkosen epätasapainosta

ja vaikka taloustilanne on huono niin kyllä ensihoidon poliisin ja palokunnan pitää olla jokaisen ihmisen lähettyvillä ja tarvittaessa kautta maan ja myös siellä syrjäisemmässä kolkassa

myös erityispalveluiden olisi oltava saatavilla silloin kun niitä tarvitaan

me pidämme että tälläkin pienemmällä määrärahalla saadaan sitä pitkäjänteistä kehitysapupolitiikkaa mitä me kannatamme eikä se ole siinä mielessä miksikään muuttunut

monet saattoivat potea tätä myrskyn tuhoa montakin viikkoa vielä eteenpäin

koulutusvaatimuksia kevennettiin ja kevyen ja raskaan kaluston katsastus eriytettiin sekä katsastuksia voitiin suorittaa korjaamotiloissa

tämä lakialoite ei varmaan ole mikään täydellinen mutta uskon että tämä tuo keskustelua sitten kun varsinainen hallituksen esitys tulee ja tätä voidaan myös siinä rinnalla käyttää

lapsuudessa rakennetaan tulevan elämän perusta kuin talon perustukset henkiselle fyysiselle ja taloudelliselle pärjäämiselle

näin tekee hallitus

on keskusteltu niin kuin täältä näkee suomalaisesta yhteiskunnasta että taantuma koskettaa suomalaista ja juuri viime vuoden loppuun mennessä pk yritysten maksuvalmius on heikentynyt ja lainaa ei välttämättä saadakaan

varhaiskasvatuslaki tarvitsee myös oman investointipakettinsa joka turvaa riittävästi osaavia ja motivoituneita työntekijöitä soveltuvat tilat terveellisen ruuan ja paljon virikkeitä päivähoitotoimintaan ja riittävästi muita resursseja perheen arjen tukemiseen

sain työministeriöstä kiitos vain hyviä oivalluksia

niillä alueilla joilla asemaa ei tällä hetkellä ole tuskin kannattaa johonkin pikkukorjaamoon hankkia kallista katsastuskalustoa muutaman auton katsastusta varten

kotitaloudet ovat voimakkaasti investoineet ja samoin rakennusteollisuus sen tähden koska korkotaso on ollut alhaalla ja myös on oltu huolestuneita että

on selvää että katsastustoiminnan liittäminen korjaus huoltotoiminnan tai automyynnin yhteyteen lisää yrityksen kilpailumahdollisuuksia

jos ajatellaan että täällä suomessa on esimerkiksi biotalouteen kaikki vaadittava raaka aine niin eikö nyt jo hallitus ymmärtäisi että hallituksen pitäisi olla tavallansa jotenkin veturi satsata tähän että me saisimme tätä työllisyyttä parannettua

no niin minä jatkan tästä

mitkä katsastuksessa havaitut viat ovat todellisia ja ajoneuvon käyttöön vaikuttavia

tulisiko korjaamolle kiusaus kasvattaa liiketoimintaansa korjauksella

arvoisa puhemies

ensinnäkin on todettava että en ymmärrä tästä päästökaupasta niin kuin edustaja mustajärvi ja savolakin että tarvitaanko tätä

perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki turvaavat vammaisten kansalaisten syrjimättömyyden ainakin laissa mutta käytännössä ei se välttämättä aina ole niin

mutta muutama asia yleensäkin päästökaupasta

juuri viime viikolla olivat pirkanmaan omais hoitajat omassa kunnassamme ja he esittivät että mitä jos he tekisivät keväällä päätöksen että kaikki pitävät tämän vapaa ajan yhtä aikaa että mihinkä silloin nämä hoidettavat menisivät

arvoisa puhemies

mutta sitä vastoin nyt tässä ammattikorkealaissa minun mielestäni pitäisi puuttua näihin koulutuslinjoihin sillä mielestäni nuoria on koulutettu vääriin ammatteihin heitä on koulutettu jopa työttömiksi ja tämä ei ole motivoinut oppilaita

kaikki ne palvelut mitä korjaamot tällä hetkellä tarjoavat katsastuksiin liittyen eli päästömittaukset jarrusovitukset nopeudenrajoittimien testaukset ja niin edelleen

on todettava että vuosikymmenten saatossa vammaisten asema on parantunut mutta edelleenkin hauraat vammaisryhmät helposti syrjäytyvät yhteiskunnan palveluista ja koko yhteiskunnasta

eussa puolet kasvihuonekaasupäästöistä kulkee päästökaupan kautta

metsäomaisuus on sen omistajille myös toimeentulon lähde

päästökaupassa hiilidioksidipäästöille asetetun hinnan tulisi olla korkea jotta se ohjaisi investointeja vähäpäästöisiin teknologioihin

pitäisi kyllä meidän kaikkien päättäjien ymmärtää että tehtäisiin jotain ettei jatkuvasti vain puhuta että näin tulisi olla

myös valvonnan tulisi olla kattavaa

monet yrittäjät eivät vielä halua ottaa vammaisia töihin

onko päästöoikeuksia liikaa kun hinta on liian matala estämään kiinan venäjän ja muiden suurten saastuttajien toimintaa vai onko eu polvillaan näiden mahtien edessä kun valvonta ja keinot pettävät

valtion säätelyllä on sitten tullut monia velvoitteita jotka ovat olleet välillä suuriakin rasitteita ja kohdelleet metsänomistajia epätasapuolisesti

juuri hiljattain lehdessä luki kuinka mcdonaldsissa eräs fiksu nainen oli vammaisen takana ja hän jopa sanoi että tällaisella vammaisella ei ole oikeus elää

aiheesta liikkuu paljon tarinoita kuinka kiinalaiset ostavat rahastavat päästöoikeuskaupassa teknologian valmistusoikeuksia ostamalla teknologian jota ne eivät koskaan edes tehtaisiinsa asenna tai siellä valmista

kyllä jokaisen pitäisi miettiä että me voimme itse kukin olla syntyneenä vammaisena

perusteena hallitus jatkuvasti käyttää takuita euroja ja laina aikojen pidennyksiä myöntäessään työttömyyden torjuntaa ja sitä että pystytään palon leviämistä estämään

mitä tulee tähän edustaja juvosen lakialoitteeseen vammaisneuvoston perustamisesta se on aivan hyvä vaikka se ei saa olla itsetarkoitus

ennen kuin päästökaupan onnistumista voidaan arvioida tulee sen kaikki porsaanreiät tukkia ja kaikilla mailla on oltava samat velvoitteet joita myös tulee noudattaa

mutta kun puut on pitänyt saada tehokkaasti ja pienillä kustannuksilla teollisuudelle on metsien hyödyntäminen ollut välillä vähemmän eettistä

norjan tilanteeseen viitaten tuo lisäkustannustarve on reilusti alimitoitettu tai sitten tarkoitus on valvonta jättää olemattomaksi

monessa pienessä kunnassa niin kuin omassa kunnassani on vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto yhdistetty mutta suurimmissa kaupungeissa tämä ei ole mahdollista

tässä tilanteessa ne eu maat jotka säädöksiä noudattavat maksavat liian kovaa hintaa maailman yksin pelastamisesta

mutta kun täällä hallitus lupaa aikaisempaa lapsiystävällisempää suomea ja myös köyhyyden ja syrjäytymisen poistamista niin mitenkä te aiotte sen toteuttaa

mutta sitten yksi asia

kyllä vammaisneuvosto on hyvä

metsäomaisuus on pirstoutunut ja pirstoutuu edelleen

tässä asiassa puhun vähän niin kuin edustaja kääriäinen että meillä ei ole koskaan tarvetta keskustella mihinkä tämä on menossa

tiedetään että tuloerot kasvavat köyhyys lapsiperheissä entisestään kasvaa työttömyys nousee monet ihmiset ja perheet joutuvat etsimään halvinta ruokaa joutuvat hakemaan vaatteita kirppiksistä kierrätyksestä lapsilla ei ole mahdollisuutta minkäänlaisiin harrastuksiin

euroopan teräs ja sementtiteollisuus ovat netonneet päästöoikeuksilla miljardeja viime vuosina

me teemme tai kuka on se ihminen tai se instanssi joka euroopassa tekee tätä kurjuutta ja me suomalaiset emme ymmärrä mihinkä me olemme menossa

he ovat meidän lähimmäisiä ja se kulku tässä yhteiskunnassa pitäisi olla aivan tavallista niin kuin näitten niin sanottujen terveittenkin ihmisten

suomen etu olisi kuitenkin tukea puhtaan päästöttömän teknologian voittokulkua jotta turvaisimme ilmaston lisäksi leipää pöytään

arvoisa puhemies

jos me tätä vauhtia menemme me olemme muutaman vuoden päästä liittovaltiossa

tuoko pirstoutunut metsänomistus ongelmia puunsaannille vai tuoko se uusi tilanne mahdollisuuksia kehittää paikallistaloutta joka perustuu pienempiin yksikkökokoihin ja hajautettuun tuotantoon

henkilöautojen ja raskaan kaluston eriyttäminen toisi mukaan niin sanottuja rusinanpoimijoita jolloin raskaan kaluston katsastukset siirtyisivät kohtuuttomien matkojen päähän

nykyinen alhainen päästöoikeushinta palvelee energia ja terästeollisuutta ja rankaisee puhtaan teknologian kehittäjiä ja valmistajia

ja kun se jatkuu sitten kouluelämään niin tiedättekö montako lasta on siellä koulun pihalla yksinänsä syrjäytyneenä minkä takia

toivottavasti tämä edustaja juvosen lakialoite menee eteenpäin koska tämä ei saa olla mitenkään poliittisesti sidottu miltä taholta tämä on lähtemässä

lisäksi todetaan että jos vesiliikennejuopumuksen rajaa alennettaisiin tulisi sitä soveltaa erityisesti isokokoisiin tai nopeisiin huviveneisiin

tämä epäsuhta myös tarkoittaa sitä että toivo paremmasta ilmasta siirtyy

no sitten meillä on tämä vaihtoehtobudjetti ja jos meillä on niitä viimevuotisia lukuja niin kertaus on opintojen äiti eli me korostamme kotimaista energiaa turvetta polttoainetta yleensäkin kotimaista mutta täällä vihreät haalivat kivihiiltä

arvoisa puhemies

kilpailun avaamisella on saatu se saavutettavuushyöty mitä silloin haettiin mutta tällä lakiesityksellä tuota hyötyä ollaan mielestäni selkeästi heikentämässä

tässäkin suuri raha ja suurten etu ajaa oikeudenmukaisuuden edelle

kestävällä pohjalla toimiva teollisuus ja teknologian kehitys voisivat tarjota myös uusia tilaisuuksia hajautetun energia ja raaka ainetuotannon osalta

arvoisa puhemies

meitä viedään näin hitaasti mutta toivoisin että hallitus joskus antaa selkeän vastauksen olemmeko menossa kohti liittovaltiota

toivottavasti tähän valiokunnassa otetaan vielä hyvin reippaasti kantaa ja mietitään asioita monelta kantilta

yritystuet

onko vasemmistokin sitä mieltä että tämä miljardin helpotus yritysveron alentamisella koskee pieniä yrityksiä

odotellaan nyt niitä dynaamisia vaikutuksia

niin toivottavasti myös jatkossa mutta myös uudet tuulet ja biotalouden käyttömahdollisuudet on otettava tosissaan

me olemme esimerkiksi työvaliokunnassa ehdottaneet konkreettisesti mitä pitäisi tehdä harmaan talouden rikkomiseksi että saataisiin siitä myös valtiolle verotuloja

meillä on sotien aikaan valmistettu puusta lähes kaikki tarpeellinen niin jatkossakin kun annamme sille suuntaukselle mahdollisuudet ja keskitämme tutkimusta maamme merkittävimmän resurssin puun monimuotoiseen käyttöön

toivoisin että tähän kiinnitettäisiin huolta ja myös että kotona tehtävän työn arvostus otettaisiin käyttöön

arvoisa puhemies

aluksi tuntui että tämä lakialoite on ihan mitääntekemätön

mutta kun rupesin tutkimaan näitä loppukaneetteja täällä niin ajattelin että kun pidän pienen puheen tietysti kysyn edustaja wallinilta mitä tämä lopullisesti tarkoittaa

on ensinnäkin yleisesti sanottava että kalastus on köyhän ihmisen harrastus eli voidaan rantavesillä kalastaa ahvenia tai muita tai sitten vieheillä

onko ministeriössä pohdittu sitä mitä maksaa yhteiskunnalle muutaman hengen loukkaantuminen jos sanotaan että putoaa kuin eno veneestä ja loukkaantuu hyvin paljon